itämeren suurimman ongelman rehevöitymisen torjumiseksi itämeren suojelukomissio helcom asetti itämeren rantavaltioille kansalliset rajat mereen joutuvalle ravinnekuormitukselle

valitettavasti moni itämeren rantavaltio päästää yhä kaupunkiensa jätevedet puhdistamatta suoraan vesistöihin

itämeren kannalta on erittäin surullista että yksi valtio voi laistaa suojelutoimista jos se epäilee suojelun hyötyjen kohdistuvan muille maille

jotta itämeri pystyttäisiin pelastamaan kaikkien itämeren rantavaltioiden tulee allekirjoittaa sitova sopimus ravinnepäästöjen vähentämiseksi

sopimuksen aikaansaamiseksi tulee kartoittaa erikseen jokaiselle rantavaltiolle suojelutoimenpiteistä koituvat yhteiskunnalliset hyödyt ja haitat

myös komission laatimassa itämeren alueen strategiassa painotetaan kaikkien itämeren valtioiden välistä yhteistyötä jotta yhteisesti sovitut tavoitteet pystyttäisiin saavuttamaan

pietarin jätevedet ovat olleet vuosikymmeniä suomenlahden ongelmana mutta tilanne on muuttunut parempaan suuntaan

suomi osallistuu rahoittajana neva hankkeeseen sekä pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuuden kautta että kahdenvälisesti

arvoisa puhemies

itämeri on euroopan unionissa sijaitseva sisämeri ja sen tilan kohentamiseksi tarvitaan koko eun kattavia päätöksiä

keskustelu